mutta sdpn kanta tähän maakuntahallintoon ja sen luomiseen jäi kyllä ainakin minulle vielä epäselväksi

kyllä teitä keskusta käy nyt jopa sääliksi

herra puhemies

kun aika loppuu niin haluan vaan lopuksi todeta että toivon että suomessa poliisille ja esitutkinta ja pakkokeinoviranomaisille annetaan kaikki ne oikeudet joita oikeusvaltiossa voidaan antaa ja joita muissa maissa annetaan

ei sellaista ekonomia tietääkseni löydy

ja vielä haluan sanoa että nämä yhteiskuntasopimusta korvaavat toimet joita hallitus on pitänyt esillä ovat korvattavissa paremmilla toimilla ja toivon että työmarkkinoilla niihin päästään

eli totta kai tähän jää ongelmia tulkitsemisessa ja näyttöasioissa ja näitä ongelmia lakivaliokunta nyt omalta osaltaan pohtii ja viime kädessä tuomioistuinlaitos joutuu yksittäistapauksissa ratkaisemaan

suomen maahanmuuttopolitiikka on ollut humaania inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja samalla se on ollut pragmaattista

olen itse asiassa täällä aikaisemminkin kysynyt sitä että kun sdp kannattaa sote uudistusta ja kun soten järjestäminen vaatii väistämättä jonkun hallinnon niin jos te vastustatte niin kuin ymmärsin että edustaja tuppurainen oli vastustanut en itse ollut silloin salissa nyt esitettyä maakunnallista hallintoa niin mikä on se teidän hallinto jonka varaan tämä sote uudistuksen järjestäminen perustuu

arvoisa puhemies

minun mielestäni järkevää on toimia velkakriisin patoamiseksi niin pitkälle kuin arvioimme että se on suomen kansallisen edun ja suomalaisten edun mukaista

tällä pragmaattisella eli käytännönläheisellä tarkoitan sitä että meidän on ollut välttämätöntä tehdä muutoksia suunnilleen samassa tahdissa meidän järjestelmäämme kuin muiden pohjoismaiden jotta ei jouduta tilanteeseen jossa halki koko euroopan turvapaikanhakijat tulisivat nimenomaan suomeen koska täällä olosuhteet edellytykset perheen saamiselle korvaukset ja muut olisivat parempia kuin muualla

nyt kun peruspalveluministeri huovinen on paikalla vaikkakaan ehkä ei ollut tilaisuudessa ihan alusta saakka kuunnella mitä sanoin niin kysyn häneltä

mutta tämä laki tietysti vaatii näytön siitä että on tarkoitus tehdä tässä mainittu törkeä rikos

arvoisa herra puhemies

yleinen hokema tänä päivänä sekä mediassa että kansalaisten keskuudessa on valitettavasti se että tämän vaalikauden aikana istunut hallitus vai pitäisikö sanoa hallitukset on niitä kaikkein surkeimpia ja mitään päätöksiä ei ole saatu aikaan ja mitään asioita ei ole saatu tehtyä

pitää olla jokin sellainen yhteiskunnallinen perustelu minkä vuoksi lainsäätäjä kansan valitsema korkein lakia säätävä elin haluaa tehdä tiettyjä rajauksia

lopuksi ihan periaatteellinen kysymys herra puhemies

onko hallituksen piirissä harkittu sellaista muutosta että toimeentulotukiasiakkaalla tai ainakin nuorella asiakkaalla olisi velvollisuus tavata sosiaalivirkailija ennen kuin voi saada pitempään toimeentulotukea

jos arvioimme että jokin ratkaisu ei ole suomalaisten edun mukaista siinä vaiheessa tuohon ratkaisuun meidän ei ole syytä lähteä mukaan

tämä tarkoittaa mielestäni sitä että kaikkia eri vaiheita ja eri askeleita tässä eurokriisin hallitsemispyrkimyksessä pitää tarkastella hyvin kriittisesti mutta samalla pitää tiedostaa että on parempi jos onnistumme tämän kriisin patoamaan kuin jos se täysin hallitsemattomasti leviäisi koko euroopan alueella

tätä tiukennusta on helppo arvostella koska on totta että se ei edistä jo tänne saapuneiden ja saapuvien turvapaikanhakijoiden kotoutumista

eli tuskinpa vaan se kieltäminen on vastoin euroopan ihmisoikeussopimuksia kun kaikki nämä maat ovat kieltämiseen ryhtyneet

täällä hymyillään mutta haluan kertoa että tämä on ihan elävää elämää ja meillä jokaisella olisi kerrottavana omasta vaalikampanjastamme tilanteita joissa joku painoalan yrittäjä sanoo että minä voin tehdä sinulle halvemmalla omakustannushintaan

mutta en oikein pysty yhtymään siihen vähättelevään henkeen joka tässä virkkeessä on suhteessa hyvin törkeän rikoksen valmisteluun

edustaja lapintie jatkoi äärivasemmiston hyvin pitkää ja hyvin harhautunutta linjaa lähi idän konfliktissa

siis ainoa järkevä lähtökohta yhdenvertaisuussäädöksen tulkinnassa minun mielestäni on se että perusteettomasti mielivaltaisesti me emme voi asettaa kansalaisia erilaiseen asemaan tehdä eroja sukupuolen etnisen taustan uskonnon ja poliittisen mielipiteen ja tällaisten asioiden pohjalta

mutta asian toinen puoli on se että mikään määrä ei ole kattona jos suomi ainoana maana euroopassa jäisi tässä selvästi edullisempaan tilanteeseen kuin muut

mitä sitten tulee siihen että se olisi vastoin meidän omaa perustuslakiamme tämä ajatushan lähtee siitä että se on syrjintää jos säädetään sellainen laki joka käytännössä siis käytännössä kohdistuu lähinnä johonkin tiettyyn ihmisryhmään esimerkiksi etniseen tai uskonnolliseen ryhmään

en puutu siihenkään että eläkeuudistus on saatu eteenpäin sote uudistus on saatu eteenpäin uudistukset joihin olisi pitänyt ryhtyä jo kauan sitten vaan nyt puutun nimenomaan kysymykseen byrokratiasta ja normien purusta

kyllä ainakin minun oikeustajuni lähtee siitä ja onneksi nyt myös hallituksen esityksen mukainen oikeustaju että jos joku valmistelee todistettavasti jotain hyvin törkeätä rikosta niin jo se on rangaistava teko

mutta tässä on kaksi ihan konkreettista esimerkkiä jotka ovat elävää elämää

mutta totta kai me voimme tehdä ja me teemme jatkuvasti erilaisia rajaavia tekijöitä joihin vaikuttavat tulot joihin vaikuttaa asuinpaikka joihin vaikuttaa ikä joihin vaikuttavat erilaiset sinänsä luonnolliset erot joista sitten näitä rajoja johdetaan

tämä kaikkien kelvottomaksi jo tuomitsema hallitus on pystynyt tuomaan eduskunnalle esityksen jota nyt käsittelemme jossa puretaan turhaa byrokratiaa ja normeja

no tämä moniavioisuuskieltohan kohdistuu käytännössä niihin ihmisiin ja niihin kulttuureihin joihin moniavioisuus sisältyy

kun hän puhui lähi idässä meneillään olevasta kansanmurhasta hänen on ollut pakko tarkoittaa syyriaa eikä israelia

kuten hallintovaliokunnan puheenjohtaja esitteli tässä on kyse menettelytapasopimuksesta jonka mukaisesti kosovo ottaa vastaan suomesta karkotettavat tai muuten laittomasti suomessa olevat omat kansalaisensa

kun suomessa on useita vuosia eletty yli varojen miten on mahdollista lopettaa tämä velaksi eläminen tässä tilanteessa ilman että kenenkään ostovoimaan puututtaisiin

edustaja maijala asiantuntijana jo kertoi siitä mitä tässä todella tapahtuu vähemmän lupia vähemmän byrokratiaa mutta luen herra puhemies suoran sitaatin talousvaliokunnan tästä asiasta antamasta lausunnosta ympäristövaliokunnalle

se selitys jonka edustaja tiilikainen nyt antoi siihen miksi heidän vaihtoehtobudjettinsa on velan osalta samansuuruinen kuin heidän arvostelemansa hallituksen budjettiesitys ei herra puhemies kaikella kunnioituksella kelpaa edes selityksen yritykseksi siis se että koska hallitus täysin tavanomaiseen tapaan tuo täydennyksen tuo lisäbudjetin niin sen vuoksi te ette voineet nyt tehdä omaa vaihtoehtobudjettia

arvoisa herra puhemies

ja edelleen sairaaloissa on kidutettu ja hakattu haavoittuneita

lisäksi tuhansien ihmisten epäillään kadonneen mielivaltaisissa pidätyksissä

nämä perusteet karkottamiselle ja käännyttämiselle ovat ulkomaalaislaissa ja siellähän lähdetään esimerkiksi siitä että jos ulkomaalainen henkilö on tehnyt suomessa törkeän rikoksen tai useita vähemmän törkeitä rikoksia niin se on peruste karkotukselle

ne myötäilevät valiokunnan useissa aiemmissa kannanotoissa esille nostettuja tarpeita karsia turhia lupia virtaviivaistaa lupaprosesseja ja käsitellä samaan hankkeeseen liittyvät lupa asiat mahdollisimman pitkälle yhden luukun periaatetta noudattaen

mutta nyt kun puhutaan hallituksen paketista voidaan puhua tästä yhteiskuntasopimusta korvaavasta paketista tai laajemmin hallitusohjelmasta

mutta se vastustus jonka ed

haavistokin toi esiin joka perustuu siihen että kymmeniätuhansia vuosia tai satatuhatta vuotta itse asiassa meillä on tuommoista säteilevää jätettä jolle ihminen ei tule tietämään mitä tehdä tämä vastustava argumentti on mielestäni kyllä aika lailla perusteeton

minusta ei ole

olen hyvin tyytyväinen siihen että uuden hallituksen pienimuotoisissa ohjelmaneuvotteluissa ministerit katainen ja kiviniemi ja kumppanit sitoutuivat sellaiseen hallitusohjelmaan jossa tämä vakauden ylläpitäminen on tärkeätä ja jossa on myös sitouduttu alijäämän pienentämistavoitteeseen

jos puhutaan laajemmin hallitusohjelmasta siellä on lukuisia keinoja joilla pyritään suomalaisten yritysten kilpailukykyä kohentamaan ja kun me kohennamme suomalaisten yritysten kilpailukykyä ne paremmin pärjäävät maailmalla tulee tilauksia tulee suomeen työtä

muutaman vuoden takainen erittäin traaginen sellon ampumistapaus havahdutti meidät huomaamaan että nämä käännytysperusteet ovat käytännössä aika tiukoilla eli kynnys milloin rikoksiin syyllistynyt ulkomaalainen todellakin suomesta karkotetaan on aika korkea

jos tämä yhdenvertaisuussäädös laajennetaan ja laajennetaan tai tiukennetaan ja tiukennetaan tarkoitan nyt niillä samaa vaikka se tuntuu terminologisesti vähän ristiriitaiselta niin totta kai me voimme nämä yhdenvertaisuusepäilyt esittää yhtä hyvin tässä asiassa tai koko verotuksen progressiossa

olisi mielestäni järjetöntä olettaa että seuraavien satojen vuosien tuhansien vuosien kymmenientuhansien vuosien aikana ihminen jämähtäisi niin paikalleen että hän ei pysty keksimään mitään sellaista uutta joka tarkoittaisi tämän säteilevän jätteen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä

onko juutalaisen tai islamilaisen teurastustavan kieltäminen eläinsuojelulaissa vastoin suomen perustuslakia koska se käytännössä kohdistuu juutalaisiin ja islaminuskoisiin suomessa

me emme tiedä miten tämä eurooppa ja maailma tässä menee mutta nukun yöni rauhassa kun tiedän että ministeri kataisen johdolla joka ministeri katainen on osoittanut vastuullisuutensa hallitus näitä asioita miettii ja ratkaisee

tämä on todella pöllö argumentti ja olen ihmeissäni että monet keskeisetkin valtiosääntöoikeuden professorit ovat tällä perusteella olleet kiistämässä suomelta oikeuden kieltää kerjääminen suomessa

kun mietitte mitä viime vuosina vuosisatoina on keksitty kaikki nanoteknologia ydinteknologia geeniteknologia kaikki vempaimet mitä tänä päivänä on niin luuletteko että ihmisen kekseliäisyys tähän päättyy

tässä sellon tapauksessahan kävi ilmi että näihin surmiin syyllistynyt kosovolainen henkilö oli aikaisemmin suomessa syyllistynyt useisiin pienempiin rikoksiin eikä häntä kuitenkaan oltu suomesta karkotettu

haluan ensin yhtyä niihin ajatuksiin mitä edustajat anttila ja meri täällä esittivät siitä miten voitaisiin sujuvoittaa oikeusprosesseja kuitenkin niin että sellainen perus oikeusturva tietysti taataan

minun mielestäni on ihan luonnollista että politiikassa ja poliittisessa retoriikassa asiassa kuin asiassa sanotaan että tämä ei ole yhdenvertaista kohtelua tässä loukataan kansalaisten oikeuksia tässä suositaan tässä syrjitään

joka ei näitä minun esimerkkejäni halua kuunnella niin kuunnelkaa sitten oikeustieteen tohtori erkki havansin esimerkkejä samassa tarkoituksessa

tuolloin käyty keskustelu näyttää vaikuttaneen perustan käsitykseni julkisuudessa olleisiin tietoihin siten että poliisi entistä useammassa tilanteessa esittää maahanmuuttovirastolle rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamista

lain tarkoitus on hyvä mutta tähän kustannusten jakaantumiseen valtion ja kuntien kesken on vielä eduskuntakäsittelyssä pyrittävä kiinnittämään huomiota

ministeri mainitsi että johtuen suuresta turvapaikanhakijoiden määrästä ovat kasvamassa myös kielteisistä päätöksistä tehtävät valitukset helsingin hallinto oikeuteen ja korkeimpaan hallinto oikeuteen

mutta minun mielestäni siitä on aika matka siihen että tästä sanoisiko normaalista poliittisesta retoriikasta ruvetaan sitten tekemään perustuslakitulkintoja

totesin viime keväänä useamman kerran tässä salissa että mitkään ajateltavissa olevat resurssit eivät riitä onnistuneeseen kotoutumiseen ellei myös pyritä puuttumaan suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrään

tähän on nyt reagoitu kertomalla että valituslupien käsittelyä korkeimmassa hallinto oikeudessa aiotaan keventää kolmen tuomarin kokoonpanosta kahden tuomarin kokoonpanoksi

olisikin mielenkiintoista tietää ja jos sisäministeri räsänen joka on paikalla pystyy siihen vastaamaan niin olisi hyvä kuulla onko tuon sellon tapauksen jälkeen tämä herkkyys karkottaa rikokseen suomessa syyllistynyt ulkomaalainen lisääntynyt

arvoisa herra puhemies

onhan se väärin että kun ulkomaiset rosvot ensin tekevät täällä rötöksiään ja rikoksiaan ja aiheuttavat sitä kautta suuria menetyksiä asianomistajille ja viime kädessä myös veronmaksajille niin sen jälkeen heitä vielä paapotaan suomalaisissa vankiloissa ja he saavat suorittaa tuomionsa suomalaisissa vankiloissa suomalaisten veronmaksajien piikkiin

pulliaiselle totean että varmasti minkään hallituksen toiminta talousrikollisuuden torjunnassa ei ole riittävää ja riittävän ripeätä mutta itse katson että nykyisen hallituksen teot ja aikomukset hyvin kestävät vertailun edeltäjiin

eli thaimaalaisiin

jos hierojanaisissa olisi melko tasaisesti esimerkiksi thaimaalaisia virolaisia ja nigerialaisia kielto voitaisiin säätää

koska jo valitusmahdollisuus maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto oikeuteen täyttää ihmisoikeussopimusten oikeusturvavaatimukset minun mielestäni voitaisiin kieltää valittaminen siitä eteenpäin korkeimpaan hallinto oikeuteen koska jokainen kielteisen päätöksen saanut käy kaikki asteet loppuun saakka ihan viivyttämisenkin vuoksi

arvoisa herra puhemies

tässähän on sellainen menettely että poliisi todellakin virkavastuullaan esittää ja maahanmuuttovirasto tekee päätöksen ja tästä päätöksestä voidaan vielä valittaa riippumattomaan tuomioistuimeen eli hallinto oikeuteen

nyt tämän hallituksen esityksen myötä tästä täysin poikkeuksellisesta menettelystä koko maailman tasolla luovutaan ja tästä haluan esittää hallitukselle ja ministeri thorsille kiitokset

tässä hallituksen esityksessä on kyse siitä että euroopan unionin maiden kesken joudutetaan ja helpotetaan tätä vankien vaihtamista omiin maihinsa ja tämä on tietysti kannatettava esitys

toinen havansin esimerkki

totta kai kaikki valtion tulot ja kaikki valtion menot vaikuttavat siihen paljonko valtiolla on varaa laittaa eri tarkoituksiin muun muassa perusturvaetuuksiin

jos lapissa ei rauhoitettu peto tekisi suurta tuhoa porojen joukossa ja joutuisi sukupuuton partaalle kun poromiehet sitä kiivaasti metsästävät niin voidaanko eläimen tappaminen kriminalisoida jos kaikki tappajat olisivat saamelaisia

siis jos tällä tiellä jatketaan ja kun minulta aika loppuu niin pitää sanoa että jos näin tiukennetaan jatkuvasti niin lakkautetaan koko eduskunta ja annetaan perustuslakivaliokunnan hoitaa hommat

sen jälkeen voidaan vielä mikä minun mielestäni on aivan turhaa ja tarpeetonta valittaa erikseen korkeimpaan hallinto oikeuteen

näissä talousrikollisuuden torjunta asioissa tahtoo vaan olla niin että konnat juoksevat kovaa vauhtia edellä niin että kun yhteen porsaanreikään puututaan ja asioita kohennetaan niin siellä keksitään jo viisi uutta tapaa kiertää lakeja ja säädöksiä

aivan toinen asia on se mitä te nyt täällä sotkette ettäkö muka se minkä verran kela saa rahaa erilaisista maksuista määräisi sen minkä verran kelan etuuksiin laitetaan

on ihan selvää että jokainen ulkomaalainen joka suomesta päätetään karkottaa tietysti käy tämän valitustien loppuun saakka voi tehdä sen tietysti suomalaisten veronmaksajien rahoilla ja heidän maksamiensa avustajien avustuksella

tiedätte varmasti ihan yhtä hyvin kuin minäkin että näin ei ole vaan se perustuu perusteelliseen harkintaan ja vakavaan huoleen siitä että suomalaiset jäävät liian aikaisin eläkkeelle

mutta sitten minä ajattelin että ei lakkautetaan myös perustuslakivaliokunta ja annetaan perustuslakivaliokunnan muutaman asiantuntijaprofessorin hoitaa hommat ja ehkä perustuslakivaliokunnan neuvos sitten heille sihteeriksi

ilmeisesti ei

mitä tulee tähän ulkomaalaisen työvoiman käyttöön niin on ihan selvää että siinä missä en hyväksy sitä että suomalaiset harjoittavat talousrikollisuutta suomalaisen työvoiman kanssa en hyväksy tietysti myöskään sitä että näin tehdään ulkomaalaisen työvoiman kanssa

nämä prosessit kestävät mielettömän kauan sillä seurauksella että koko siirtoprosessiin ei paljon kannata ryhtyä ellei ole todella pitkä kakku istuttavana

on erinomainen asia että tästä asiasta löytyi yhteisymmärrys hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken ja tuon yhteisymmärryksen keskeinen osa on juuri se että ollaan yhtä mieltä tavoitteesta pidentää tosiasiallista eläkkeellejäämisikää

eli kysymys kuuluu onko tämä karkottamiskynnys laskenut käytännössä siis oikeuskäytännössä ja maahanmuuttoviraston käytännössä sen jälkeen kun sellon tapaus osoitti että se on käytännössä noussut aika korkealle ja kun silloisessa keskustelussa muistan että muun muassa silloinen sisäministeri holmlund kiinnitti tähän asiaan huomiota

oletetaan että khat ei olisi vielä huumeena kielletty mutta esiintyneiden haittavaikutusten takia se haluttaisiin säätää huumeeksi ja sen tuonti ja levitys kriminalisoida

arvoisa herra puhemies

se maksetaan ja se ei riipu lainkaan siitä kuinka paljon kela saa suoria tuottoja esimerkiksi kansaneläkemaksuina tai kuinka paljon kelaa rahoitetaan valtion budjetin kautta

on erinomainen asia että uusi hallitus on kiinnittänyt ohjelmassaan aivan erityistä huomiota nuorten työllistämiseen ja niin sanotun yhteiskuntatakuun luomiseen

toivon että hallituksen toimin pidetään huolta siitä että tämäkään ei olisi mahdollista

henkilökohtaisesti kannatan kahden valtion ratkaisua eli kannatan palestiinalaisvaltion perustamista israelin valtion rinnalle mutta toisin kuin edustaja lapintie minä näen että se vaatii joustamista sekä israelilta että palestiinalaisosapuolelta

lakivaliokunta aivan oikein kiinnittää huomiota siihen että näitä vaiheita pitäisi pystyä nopeuttamaan ja esimerkiksi valmistelemaan tätä siirtoa jo ennen kuin on saatu lainvoimainen tuomio